siinä tuli kuvaan mukaan salamyhkäisyys se että ohitetaan eduskunta mennen tullen ja ei oteta kyllä huomioon myöskään maakuntien perusteltuja kannanottoja ja tahtotiloja

suomessa on panostettava erityisesti puuston kasvuun metsänhoitoon puun markkinoille saattamiseen sekä metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen

mutta toisaalta se jättää erittäin paljon myöskin toivomisen varaa ja niin kuin täällä on tullut moneen kertaan esille muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskisen puheenvuorossa vaalipiiriuudistuksen valmistelu ei saa täysiä pisteitä mistä johtopäätöksenä on täydellisesti se että se tehtiin vain valtapoliittisista syistä poliittisin tarkoitusperin

myöskin tämä on minusta perustuslain vähintäänkin sen hengen vastaista

mitä tähän puolustusvoima asiaan tulee niin hallitushan itse sanoi että se on poliittista ohjausta antanut nyt kuitenkin sen jälkeen kun ensin totesi että sitä ei ole annettu

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että luopumistukijärjestelmän tarkoituksena on ja on ollut sukupolvenvaihdosten edistäminen siten että maatiloilla saadaan riittävän varhain tilanpidon vastuulleen ottavia jatkajia

herra puhemies

valiokunta korostaa energian hinnan pitämistää metsä luettu bioenergian hinnan pitämistä metsäklusterin kannalta kilpailukykyisellä tasolla

näin ei ole mielestäni koskaan aikaisemmin suomessa tehty enkä halua että me lähdemme noudattelemaan italian mallia että jokainen puolue ja jokainen hallitus vuorollaan kun hallituksessa ovat sormeilevat meidän vaalilakiamme

tämän käsiteltävänä olevan esityksen tavoite on tasapainottaa valtion tuloja ja menoja vähentämällä luopumistukijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia elikkä siis tämäkin on säästölaki

samoin se edellyttää että meillä viranomaistahot pitävät yhtä elikkä niiden toiminta on linjassa keskenään

lipponen vertasi sitä ruotsiin ja ruotsin kehitykseen mutta kyllähän meilläkin tämän taantuman alkaessa kaikki ennakoivat että huomattavasti synkemmät ovat lukemat kuin ne nyt todellisuudessa ovat

jatkan vielä hiukan oikeusministeriön hallinnonalalta ihan sen verran niistä valituksista jotka hallinto oikeuksiin ovat menneet yritysten taholta että siellä on sellainen käsittämätön tapa toimia osittain että siellä tehdään välipäätöksiä joista ei voi valittaa ja sen jälkeen on mittaamaton määrä aikaa käsitellä sitä prosessia

tällainen jos mikä varmasti vie äänestysintoa ihmisiltä ja kun meillä tässä yhteinen huoli on ollut siitä millä tavoin me pystyisimme äänestysintoa kasvattamaan niin näin se ei ainakaan tapahdu

jos tämä koloveden kansallispuistolaki menee hallituksen esittämällä tavalla ja ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisesti tämä lajittelee saman metsästysseuran eri metsästäjät erilaiseen rooliin eli toiset saavat vain ajaa sitä hirveä ja vain rajoitetulla joukolla metsästäjiä on oikeus ampua eli kaataa se hirvi

tällä hetkellä valiokunnan mielestä näin ei ole vaan nyt meillä on erilaisia tavoitteita ja erilaisia toimintatapoja eri ministeriöillä eri viranomaisilla ja tämä on korjattava asia ihan ehdottomasti

valiokunta pitää tärkeänä kustannusten vähentämistä siten että tukijärjestelmä supistettunakin mahdollisimman pitkälle edistää niitä edellä todettuja keskeisiä tavoitteita joita järjestelmälle on alun perinkin asetettu

emme enää samoilla lääkkeillä voi mennä eteenpäin ja siksi keskusta ei ole lähdössä tasaverokeskusteluun lainkaan vaan haluaa säilyttää verotuksen sellaisena että se menee päällisin puolin niin että se jolla on veronmaksukykyä myöskin enemmän maksaa

meidät laitettiin tässä kaakkoisen suomen uuden vaalipiirin osaksi jossa meillä ei oikeastaan minkäänlaista luontaista yhteistä näkökulmaa ole ei edunvalvonnassa ei meidän aluerakenteessamme ei meidän kehittämistyössämme ei meidän eri viranomaisten aluejaossa

arvon ministerit jos tämä valmistelu on aidosti niin auki kuin te täällä annatte ymmärtää mihin te tarvitsette tiedonantokeskustelun

tämä saattaa tuoda tullessaan myöskin sellaisen ongelman että tahattomat rikkeet voivat lisääntyä

parhaillaan toteutetaan lukuisia sellaisia sukupolvenvaihdoksia jotka on aloitettu siten että kotitilan tuleva tilanpidon jatkaja on jo hankkinut nimiinsä sellaisen tilan jonka nojalla hänelle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuki

myös edelleen kuvataan niitä tavoitteita eli metsien toimintaa myös hiilivarastoina ja hiilinieluina ja tämä pitää ottaa huomioon

on aivan selvä että tämä uudistus on selvä suunta siihen että me haluamme suosia päästöttömiä vähäpäästöisiä ja uusiutuvia energiantuotantomuotoja fossiilisten kustannuksella

kun tämä alue on pirstaleinen se on erittäin pirstaleinen vesistöjen rikkoma niin on hyvin vaikea sanoa millä alueella ollaan

ei siitä mihinkään pääse kun niitä tavoitteita nyt katsoo

ainoa huono puoli on vain se että niin kuin tämän vuoden budjetista on käynyt ilmi ja ministeriössä myös on todettu tämän vuoden budjetti ei toteuta kansallista metsäohjelmaa

valiokunta pitääkin tärkeänä sitä että nämä sukupolvenvaihdokset voidaan ehdotetun lainmuutoksen estämättä saattaa loppuun suunnitellulla tavalla siis alkuperäisellä suunnitellulla tavalla

aikalailla ohut on se nyöri ja nuora joka yhdistää tämän uuden tulevan vaalipiirin osalta muuta kaakkoista suomea ja etelä savon vaalipiiriä

silloin jos ei tiedetä ihan varmasti millä kohdalla seisoo ja jos siinä metsästäjä passissa seisoo niin voi olla vaara tarjolla myöskin hänelle

vastaan itse niin että tämä on kuntavaalitiedonanto jolla häiritseviä puheenvuoroja käyttäviltä hallituspuolueiden edustajilta saadaan suut suppuun kohti kuntavaaleja

otetaan vaikka arvonlisävero

keskusta ei esitä arvonlisäveron korotusta lääkkeille eikä ruualle

meidän ehdotuksestamme tuli takuueläke

toinen hankala asia tässä hiilinieluasiassa on durbanin kokouksessa sovittu laskentasääntö joka muuttaa metsän muun maankäytön osalta niin että se ei enää olisi hiilinielu vaan että siitä tulisi hiilen päästön lähde ja tämähän ei suomen kannalta ole lainkaan ymmärrettävä asia

siihen liittyvät tietenkin tuet niiden oikeudenmukaisuus sanktioiden kohtuullisuus niin kuin ministeri viimeksi tuossa mainitsi myös hallinnon toimivuus ja sujuvuus hallinnollisen taakan keventämiset ja myös markkinat

tämä asiantuntijoiden mielestä on aiheuttamassa ongelmia tasa arvo osallistumisoikeuksiin lähidemokratiaan ja ne ovat perusoikeuksien kannalta kielteisiä näkökulmia

edelleen toivon ja vähän patistelen myöskin hallitusta tuomaan aika lailla nopeassa aikataulussa näitä lakiesityksiä nyt meille niin että me tässä eduskunnassa pystymme vielä käsittelemään niitä mahdollisimman pitkälle sen vuoksi että meidän kunnianhimoiset tavoitteemme ovat sellaisia että aikaa minkäänlaiseen viivyttelyyn ei ole

herra puhemies

senkin vuoksi tämä aineisto oli kun hän maa ja metsätalousvaliokunnan vastalauseen kannan mukaisesti tämä vaara olisi saatu pois pyyhkäistyä ja näiden tahattomien rikkeiden mahdollinen lisääntyminen tämän osalta

puhemies

se havainto joka meillä nyt on tässä maassa

yhteisöveron alennuksella on varmasti myönteisiä vaikutuksia dynaamisia vaikutuksia ja sillä yritykset mitä suurimmalla todennäköisyydellä myöskin sitoutuvat suomeen ja kehittävät toimintaansa

me syötämme joukkoruokailussa tällä hetkellä meidän lapsillemme vanhuksillemme meidän sairaaloissamme sellaista ruokaa mitä ei ole mahdollista tuottaa suomessa

kun ottaa huomioon että vaalibudjetit tulevat kasvamaan entistä harvemmalla on mahdollisuus ehdolle lähteä jos ei ole muuta tunnettavuutta alla taikka varaa tehdä massiivista vaalikampanjaa niin se mahdollisuus tulla valituksi on kyllä aika lailla olematon

se ei nykyopeilla tämän hallituksen opeilla enää seuraavalla vaalikaudella toimi vaan siinä tarvitaan erilaisia toimenpiteitä

tässä kirjoitetaan myöskin ihan koko luonnonlakia uudestaan tämän durbanin kokouksen päätelmien pohjalta

se on suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon me saamme uusiutuvaa energiaa polttoon ja energianlähteeksi

siksikin tämä on vielä yksi peruste sille miksi tämä riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys olisi siinä ohella niin että jos on joko paikallinen asukas tai sen alueen riistanhoitoyhdistyksen jäsen niin olisi mahdollisuus ollut myöskin hirveä ampua

tällä hetkellä maailmaan on rakenteilla kymmenkunta sellutehdasta mutta vain yksi pitkän kuidun sellutehdas

mutta sitten se mitä hallitus nyt jälleen kerran tekee elikkä useaan kertaan lyhyen ajan sisään muuttaa veroperusteitaan ja sen lisäksi kohtelee erittäin epäoikeudenmukaisesti eri yhtiömuodoista toimintamuodoista riippuen yrityksiä

siksi on välttämätöntä että mahdollisimman pikaisesti lisää kemera varoja saamme

kuitenkin kun me tiedämme sen että pitkän kuidun osalta pystytään paljon pidemmälle ja paljon enemmän arvonlisää tuottavia tuotteita rakentamaan ja tekemään kuin lyhyestä sellusta

nyt on jo joissakin kohdin tilanne mennyt siihen suuntaan että rahanpuutteen vuoksi ovat työt keskeytyneet ja sitä kautta uusiutuvaa energiaa ei ole markkinoille ja kattiloihin tullut

kuitenkin luovuttavan osapuolen iän nouseminen nostaa yleensä jatkajan ikää jos sukupolvenvaihdos toteutetaan perhepiirissä

henkilöyhtiöiden kyiden ayiden toiminimien maataloudenharjoittajien osalta verotus todellisuudessa kiristyy ja sitä ei tietenkään keskusta voi hyväksyä

siksi on oleellisen tärkeää että niitä metsäteollisuuden investointeja joita nyt on tehty jatketaan ja että me saamme aikaiseksi tähän maahan jossakin säällisessä aikataulussa tulevaisuudessa yhden uuden biojalostamon joka pitää sisällään merkittävän sellupotentiaalin rakentamisen

sen lisäksi koetaan asiat entistä etäisemmiksi ja aina vaan etäisemmiksi ne käyvät tämän uudistuksen myötä

turpeen osalta totean että on täysin välttämätöntä että me pidämme kiinni turpeen käytöstä mutta samaan hengenvetoon pitää todeta että meidän täytyy edelleen uudistaa tehostaa parantaa niitä vesistövaikutusten vähentämistoimenpiteitä joita turpeen nosto väistämättä aiheuttaa

valiokunta kiinnittääkin huomiota siihen että soveliaan jatkajan saaminen maatiloille on jatkossa entistä haasteellisempaa kun otetaan huomioon myös maatalouden epävarmuustekijät kannattavuus ja muiden elinkeinosektoreiden vetovoimatekijät

siksi sinne on tehty tuo ehdotus vähennyksestä mikä tehtäisiin jolloin myös ne dynaamiset vaikutukset mitä nyt haetaan yhteisöveron alennuksella saataisiin myöskin henkilöyhtiöissä esille

samoin valiokunta pitää erittäin merkittävänä asiana sitä että me pidämme huolta kotimaisesta ruuantuotannosta ja sillä me pystymme patoamaan tuontia ja sillä tavoin myöskin vähentämään hiilijalanjälkeämme ja energia ja ilmasto olosuhteitamme parantamaan

elintarviketeollisuuden osalta mahdollisuudet piilevät kotimaisissa puhtaissa laadukkaissa raaka aineissa ja siinä erittäin merkittävässä tutkimus ja tuotekehityspanostuksessa joita sinne on tehty

ne eivät välttämättä ole vieläkään sillä tasolla millä niiden pitäisi olla ja siihen meidän täytyy kiinnittää yhdessä huomiota miten löytyy sellaiset tekniikat jotta ne vesistövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä tai mieluummin niitä ei lainkaan tule

no tämähän tarkoittaa sitä jos näin toimitaan että edelleenkin tämä nyt neljää nykyistä vaalipiiriä koskettava uudistus laitetaan uusiksi

esityksessä sukupolvenvaihdosten ehtoja tiukennetaan myös siten että maatilalta saatavaa yrittäjätuloa korotettaisiin

myös tuo osuuskuntien veroratkaisu on oleellisen tärkeää että siinä nähdään nyt sitten tämä suomalainen toimintamalli jota osuuskunnat ovat edustaneet nimenomaan tuotannolliset osuuskunnat ovat edustaneet vuosikymmenten ajan

puhemies

puhemies

suomella ei ole varaa odotella näitä asioita koska näitä tekevät monet muutkin maailman maat ja siksi meidän pitää näihin satsata ja olla etukenossa ja ottamassa ne ensimmäisen toimijan hyvät jotka sieltä on saatavilla

samoin valiokunta ottaa kantaa myös turpeen käyttöön ja niin että valiokunta haluaa että hallitus tekee pikaisesti hallitusohjelmaankin sisältyvän suoluokituksen ja sillä tavoin myös edesauttaa turveluvituksen nopeuttamista joka tällä hetkellä on hidasta

liikennepolitiikassa on erittäin myönteistä että ministeri ja myöskin budjettikirja lähtee liikennepoliittisen selonteon linjauksista ja se tunnistaa nämä isot hankkeet ja rytmittää niitä aivan oikein

tällaista mylläkkää en toivo enkä halua meidän alueellamme olevan

sitä ei saa asettaa huonompaan asemaan kuin muut yritysmuodot

tämä jos mikä on viemässä sitä uskottavuutta jota ihmiset haluavat meidän tässä talossa ja eduskunnassa noudattavan

siksi oli kyllä suurta viisautta valiokunnalta että sitä esitystä ei nyt tehty vaan käytetään nyt sitä sanaa se siirrettiin mutta sen uudelleenvalmistelussa pitää olla kyllä selkeästi tarkempi ettei käy niin kuin se alkuperäinen esitys oli

siksi me tarvitsemme myös tarpeettoman byrokratian purkua

itse asiassa kun täällä ministeri ihalainen on paikalla toivoisin että meillä tehtäisiin myöskin tämän teollisuuspoliittisen ohjelman osalta tutkimus siitä paljonko meidän tarpeeton byrokratiamme ja sääntelymme vie meidän kilpailukykyämme alaspäin

siksi puhemies kannatan lämpimästi sitä keskustan vastalausetta tämän asian osalta ja myöskin sitä että hallitus nyt ottaisi lusikan käteensä ja peruuttaisi asiassa ja hyväksyisi sen yhden kerran jo eduskunnassa hyväksytyn vaalialuemallin joka takaa sen piilevän äänikynnyksen madaltumisen ja vielä kaiken lisäksi kaikkialla maassa eikä ole niin kuin nyt tämä uudistus joka tuo sen tullessaan vain ja ainoastaan itäisessä suomessa mutta jättää sitten monenlaisia muita vajeita vielä tärkeämpiä vajeita demokratian kansanvallan vajeen jäljelle

huomattavasti enemmän poistuu turvealueita käytöstä kuin uusia aikaansaadaan ja tämä ei valiokunnan mielestä missään tapauksessa ole meidän maamme vaihtotaseen kauppataseen työllisyyden energiapolitiikkamme kannalta lainkaan hyvä tilanne ja siksi tähän pitää kiinnittää huomiota

kun tähän lisätään vielä se että meillä puuhuollon merkitys kasvaa elikkä hakkuumäärät tulevat lisääntymään ja myös metsäenergian voimakas lisääminen väistämättä lisää kuljetustarvetta tämä täytyy ottaa vahvalla tavalla budjetissa ja tulevissa budjeteissa huomioon

biokaasun tuotannossa liikennepolttoainetuotannossa on erittäin merkittävä potentiaali myöskin erilaisista sivuvirroista joita meidän maaseutumme ja siihen liittyvä teollisuus tuottaa

esityksen mukaan metsäkeskus päättää työjärjestyksessä toimintajakoon perustuvan organisaation rakenteesta ja metsäkeskus laissa säädetään vain ratkaisuvallan käytöstä julkisen vallan käyttöä koskevissa asioissa

tähän mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta jotka ovat hylkäysesityksiä samalla ja ne varmastikin esitellään sitten tässä jatkossa

ne pitää pystyä vahvemmin voimakkaammin hyödyntämään meillä

valiokunta pitää välttämättömänä että suomen metsäkeskuksesta annetun lain uudistuksella tehostetaan metsäkeskuksen toimintoja ja resurssien käyttöä

sitten kotimaisen energian pientuotannon esteet esimerkiksi sähköverkkoon liittymisen osalta on poistettava liittymisen mahdollisuuksia on parannettava ja kannustettava pientuottajia niin että he tekevät investointeja ja siten myöskin pääsevät hyötymään tuosta kotimaisesta energiasta ja sitä kautta koko yhteiskunta hyötyy

lain tulee yhdessä kestävän metsätalouden rahoitusta koskevan lainsäädännön kanssa edistää nimenomaan metsätaloutta ja metsiin perustuvia elinkeinoja

tämän valmistelun kuluessa oli vähän erikoisiakin piirteitä tietysti ja tuotiin harmaaksi taloudeksi luokiteltavia asioita kyllä milloin minkäkin osalta

me juuri tänä vuonna alkuvuodesta päätimme uudesta yliopistolaista ja siinä linjattiin selkeästi se tosiasia jonka myös itä suomen yliopisto on omissa kannanotoissaan vahvistanut

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että esityksessä yhtiöittämisen aikataulua esitetään kuitenkin myöhennettäväksi vuodella johtuen nykyisestä markkinatilanteesta ja liiketoimintojen kehittämistilanteesta

siitä olen tyytyväinen arvoisa ministeri että niitä ylilyöntejä on aika hyvin nyt tässä ehdotuksessa pystytty täältä ottamaan pois

arvoisa puhemies

nyt on aloitettu sisältäpäin tällainen myllytys sen suhteen että savonlinnasta oltaisiin lopettamassa opettajankoulutusta tehokasta edullista opettajankoulutuslaitosta

valiokunta toteaa että myöhentämisellä ei saa olla vaikutusta liiketoimintayksikön itsenäiseen kehittämiseen tai metsäkeskuksen julkisen palvelun toimintaan ja valiokunta toivoo ja haluaa että tässä yhtiöittämisessä ei viivytellä vaan kun se sopivasti mahdolliseksi tulee se myöskin välittömästi tehdään

mutta on sellaisia kuljetuksia joista kerta kaikkiaan tarjontaa ei ole ja mielestäni silloin tarpeetonta hallinnointia ja tarpeetonta byrokratiaa ei näihin tämäntyyppisiin kuljetuksiin kannata tuoda

ministeri virkkunen puuttui erinomaisella tavalla eilen tähän kysymykseen ja kyseenalaisti nämä suunnitelmat mitä siellä yliopistolla on ja voimakas tuki hänelle siihen että antaa selvän viestin itä suomen yliopiston johdolle että savonlinna on myöskin kampuspaikkakunta ja että siellä opettajankoulutusta jatketaan